arvoisa rouva puhemies

yhdessä puheenvuorossa nostettiin esiin nämä tilastot koskien sitä että yle yrittää olla ykkönen tavallaan kilpailla näistä katsojista ja kuuntelijoista kaikilla ohjelmillaan

tämmöistä sisältöä tulee jo aika varhain yleltä nimenomaan tätä ohjelmamainontaa joka ei sitten taas sovi pienemmille lapsille

arvoisa rouva puhemies

tämä esitys on hyvä alku sille muutokselle joka suomen maahanmuuttopolitiikassa on perussuomalaisten hallituksessa mukana olon myötä saatu nyt aikaan mutta tämä on tosiaan vasta alku eikä tätä nyt kannata liikaa kehua koska tämä ei riitä ollenkaan vielä mihinkään

yhtä sellaista piirrettä mikä on tässä tullut jokin aika sitten ylelle että esimerkiksi ylen ruotsinkielisiä uutisia sijoitetaan aamu tvn yhteyteen minä pidän itse vähän häiritsevänä

kun on tämä yle fem kanava niin miksi ei sitä ruotsinkielistä sisältöä voi välittää sitä kautta sen sijaan että häiritään suomenkielisten aamuhetkeä sillä että ikään kuin tuputetaan ruotsinkielistä aineistoa meille varmaan sen takia että me nyt sitten innostuisimme tai nuoret innostuisivat tästä ruotsin kielestä

kun ottaa huomioon miten tämä kehitys on lähtenyt liikkeelle tässä poliittisessa muutoksessa niin kyllähän vielä viime loppukesällä ja alkusyksyllä meillä moni johtava poliitikko puhui läpiä päähänsä ikävä kyllä aika reippaasti siitä mistä tässä maahanmuuttoilmiössä on kyse

se on minun mielestäni väärä tapa edistää ruotsin kielen opiskelua ja oppimista mitkä sinänsä ovat tärkeitä ja vapaaehtoiselta pohjalta varsin kannatettavia ajatuksia mutta joku raja pitää olla tässä propagandassakin

meillä on jo nyt todettu että on kolmannes suurin piirtein näistä hakijoista ketkä tulevat olemaan oikeutettuja turvapaikkaan ja silloin puhutaan näistä viime vuonna tulleista

mutta täällä oli osa avaamassa ovia ihan täysin sepposen selälleen että tervetuloa välittämättä siitä mitkä ovat perusteet

tällehän on se tausta että viime vaalikaudella täällä osa puolueista ja silloinen hallitus ajoi esimerkiksi paperittomille täysiä terveydenhuoltopalveluita

viime vaalikaudella myös positiivista erityiskohtelua muutettiin lopulta äänestyksen seurauksena niin että nyt sitten etnisen taustan ja uskonnollisen vakaumuksen perusteellakin jos kuuluu vähemmistöön saa tällä hetkellä positiivista erityiskohtelua kuka vain osaa vaatia ilman että on joutunut syrjityksi

tässä tulee olemaan kyllä sellainen pandoran lipas kun tämän joku punavihreä virkamies keksii siellä omassa kammiossaan että varmasti on aihetta suurempiinkin lainsäädäntömuutoksiin ja todetaan sitten ketkä ovat olleet väärässä

meillähän on lainsäädäntöön tullut muun muassa tämä positiivinen erityiskohtelu ja sitä on vielä viime vaalikaudella eduskunnan enemmistöllä muutettu niin että nyt jos henkilö kuuluu etniseen vähemmistöön on seksuaalivähemmistöön kuuluva tai uskonnoltaan vähemmistöön kuuluva niin hänellä on oikeus nykyään positiiviseen erityiskohteluun vaikka häntä tai tätä väestöryhmää ei olisi syrjitty

arvoisa herra puhemies

mutta olen huolestunut peruskoulun ryhmäkokokysymyksestä

tässä osoitetaan lisärahaa siihen tarkoitukseen verrattuna edelliseen vuoteen mutta edelleen tämä määräraha on niin vähäinen että parhaillaan eri kuntien valtuustoissa on tehty tulevalle vuodelle tuntikehysleikkauksia merkittäviä määriä

minä ymmärrän tavallaan ne hyvät aikeet siinä mutta tuntuu että sillä on ainakin yleen ollut vaikutus että siellä on tätä uutta pykälää kyllä tulkittu varsin monikulttuurisuusmyönteisesti sillä lailla että nimenomaan tämä agenda korostuu vaikkapa näissä keskusteluohjelmissa

minä itse näen että ennen kaikkea korostuu tämä liberaali linja siellä mikä on esillä

olisinkin kysynyt että jos näitä leikkausesityksiä nyt tuolta valtuustoista kuuluu ministeriöön asti ja tulee viestiä oletteko te vielä valmiit tätä kysymystä tarkastelemaan uudestaan koska nyt tämä leikkaustyö on siellä kovasti käynnissä

niin kuin sanottua tosi vähän on konservatiivisia näkemyksiä omaavia keskustelijoita ja kun tiedetään että tämä liberalismikonservatismi jakolinja on tänä päivänä politiikassa merkittävämpi kuin oikeistovasemmisto niin on se kumma että vain perussuomalaiset täällä lähinnä kritisoi tätä

arvoisa herra puhemies

kyllä täällä toki muittenkin puolueitten edustajia kuin keskustan edustajia on mutta meillä on täällä tämä puhujalista ja sen mukaan mennään

me nyt satumme vain edustamaan aika isoa väestöryhmää tässä maassa ja minä olen aika varma että pääosa perussuomalaisten äänestäjistä on hyvinkin samaa mieltä kuin mitä me olemme tänään täällä esittäneet

ainakin itse tuolla etelä pohjanmaan maakuntaliitossa vaikutan ja siten nämä asiat ovat yhä enemmän ja enemmän tuttuja ja haluan edistää maakunnan asiaa

että tämä on hyvin kuvastava tilanne että muille näyttää nykylinja kelpaavan

maakuntahallinto on mielestäni jopa hyvä hallinto jatkokehittämisen osalta niin että ainakin jos ajattelee tätä hallituksen esittämää kuntarakenneuudistusta niin itse kyllä näen maakuntapohjaisen lähestymistavan ehdottomasti parempana vaihtoehtona jos tässä nyt haetaan niitä leveämpiä hartioita

no jos tällaiseen keskittämiseen mennään niin ainakin itse toivon ja myös esimerkiksi etelä pohjanmaan maakuntahallitus on ottanut kantaa että tämän todellisen päätöksenteon pitää olla sitten siellä maakuntatasolla miten niitä rahoja jaetaan

ja sitten mitä tulee jakoperusteisiin niin itse toivoisin että tätä työttömyyttä ei siinä niinkään painotettaisi vaan huomattaisiin todella ne maakuntien väliset kehityserot esimerkiksi bruttokansantuote suhteessa asukasmäärään ja t k toiminnan voimakkuus eli nämä ovat niitä mittareita joiden pitäisi olla nykyistä enemmän siinä esillä

tosiaan tämä tosiasiallinen päätöksenteko rahojen jakamisesta toivottavasti tapahtuu jatkossakin kussakin maakuntaliitossa

jos meillä on eussa subsidiariteettiperiaate sen toteutuminen on kyllä hyvin kyseenalaista mutta ei se yhtään paranna sitä asiaa jos me itse emme toteuta läheisyysperiaatteen mukaan päätöksentekoa vaan menemme sitten tämän eun voisi sanoa toimimattoman käytännön mukaan

arvoisa herra puhemies

tietenkin se mihinkä nyt on kiinnitettävä huomiota on että kun esimerkiksi meillä etelä pohjanmaan maakuntahallitukselta tulee yksimielinen kannanotto jossa ovat kaikki ainakin kaikki etelä pohjanmaalla merkittävästi edustettuna olevat puolueet mukana niin sitä tietenkin pitää seurata jotta se linja on sitten johdonmukainen myös täällä

jos täällä sitten hallituspuolueilla tapahtuu lipsumista näistä maakuntahallitusten kannanottojen linjasta niin silloin tietenkin on oikein kiinnittää siihen huomiota ja ehkä on hyvä että me tässä edustaja maijalan kanssa nyt lopulta tavallaan otamme tähän asiaan kiinni siten että koetaan todella ylpeyden aiheeksi myös hallituspuolueitten edustajien taholla huolehtia siitä että tätä maakuntahallintoa ei ajeta alas ja että se päätöksenteko pysyy esimerkiksi rahoitusten jakamisen osalta siellä missä sitä rahoitusta sitten tarvitaan

arvoisa herra puhemies

tässä aloitteessa on kyse myös siitä että en ole tyytyväinen siihen tapaan millä näitä apurahoja jaetaan eli haluan että siihen tulee poliittista asiantuntemusta lisää eikä se ole vain sellainen sisäänlämpiävä porukka mikä nyt niistä asioista päättää

yhdyn tähän edustaja maijalan mielipiteeseen ja huoleen siitä että se viesti sieltä maakunnasta todella kulkisi kun ottaa huomioon että meillä on tämän kuntauudistuksen puitteissa tälläkin hetkellä kuitenkin mahdollisuus ajaa maakunnallisia ratkaisuja kuntayhtymäpohjalta

hänellä on tässä osittain eri näkemys ja hän nimenomaan oli huolestunut myös itse siitä asiasta menevätkö nämä oikeisiin kohteisiin

siellä on aika kovaakin vastustusta hallituspuolueitten paikallisilta edustajilta sitäkin keskittämishanketta kohtaan tieasiat huolettavat

nyt täällä osoittautui että itse asiassa esimerkiksi etelä pohjanmaalta on yksimielinen maakuntahallituksen kannanotto jossa selvästi ilmaistaan huoli tästä hallituksen ajamasta politiikasta suhteessa keskittämiseen rahastopolitiikan osalta

voisi esittää hallituspuolueitten edustajille kysymyksen että mitkä ovat ne teidän tukijoukkonne tulevaisuudessa esimerkiksi tänne pyrittäessä jos teidän linjanne on kuitenkin vähintäänkin ristiriitainen suhteessa tähän teidän kuntapäättäjien ja maakuntapäättäjien linjaan ainakin monin paikoin

arvoisa puhemies mitä sitten tulee siihen että että

huomaan hiukan sen että tässä ei kerta kaikkiaan ymmärretä mihinkä tämä kehitys johtaa ja myös väheksytään belgian hollannin ja ranskan esimerkkejä

mutta ehkä sinä päivänä sitten kun joku käännynnäismusliminainen hakeutuu opettajaksi kouluun ja rupeaa sitten siellä alakoululaisille burka päällä kertolaskuja opettamaan niin ehkä sinä päivänä sitten tähän asiaan suomessakin vihreä puolue herää

kun tämä argumentti siitä että tässä on kyse naisen oikeudesta pukeutua ja olla osa yhteiskuntaa aktiivinen yhteiskunnallinen toimija on silloin jos tässä päädytään teidän kantaanne pois pelistä niin sitten ilmeisesti tähän tilanteeseen puututaan sen jälkeen kieltämällä kaikki uskonnolliset symbolit koska kuten todettua tämä argumentti jota nyt tässä käytän ja joka on mielestäni se aito on sitten teidän mukaanne vähäpätöinen

vaikka oppositioyhteistyö tällä hetkellä tässä asiassa ihan hyvin pelaakin ja toivottavasti pelaa myös hallituksen suuntaan niin on tietenkin totta että edustaja suutari nosti sieltä historian hämäristä tärkeän asian esille

tietenkin se voi olla että joidenkin mieli muuttuu tuontyyppisten puheitten jälkeen mutta tietenkin meidän on pakko täällä lainsäätäjinä katsoa kylmiä faktoja

arvoisa herra puhemies

ei suinkaan ole niin että keskusta jonka pyrkimyksenä on sinänsä ihan varmaan ollut monina vuosikymmeninä ajaa maaseudun asiaa olisi siinä ainakaan ihan aina onnistunut

kahden vastuuttomasti hoidetun hallituskauden jälkeen sipilän hallituksen politiikka ja sen rajuus ovat päässeet yllättämään monet suomalaiset

kyllähän sekin että aikoinaan puolue nimeltä suomen maaseudun puolue nosti omaa kannatustaan ja nousi voisi sanoa tyhjyydestä kuitenkin aika merkittäväksi tekijäksi suomen politiikassa moniksi vuosiksi kertoo siitä että aina ne asiat eivät ole suinkaan olleet hyvin tai menneet hyvin

leikkauksia heikennyksiä ja uudistuksia pannaan nyt toimeen kovalla tahdilla ettei suomi ajautuisi edellisen hallituksen hyväksymän talouskurisopimuksen myötä eu komission talutusnuoraan ja menettäisi toimivaltaansa määrätä siitä miten suomi sopeutuu talous ja rahaliiton ajan olosuhteisiin

yksi semmoinen tosiasia minkä haluan nyt kuitenkin sanoa siitä johtuen että rkp on tätä tunnepitoista argumentaatiota käyttänyt on se että meillä on tänään esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsitelty saamelaisasiaa

huomaa toki näin että kun nämä gallupit ovat nyt sitten vähän eri asennossa kuin voisi sanoa viime vaalien jälkeen niin se on kanssa yksi vaaran paikka että uskotaan liikaa itseensä

mikä puolue vastustaa sitä että jokainen jolla on saamelaistaustaa suvussa saa itse päättää että hän on saamelainen ja saa näin ollen myös äänioikeuden saamelaiskäräjävaaleissa

keskustalle on ehkä nyt vähän vaarassa toisaalta käydä näin koska kyllä edustaja suutari ihan oikein sieltä palautti maanpinnalle ja tavallaan nyt täytyy muistaa myös tämä tilanne mitä tapahtui viime vaaleissa

arvoisa puhemies

rkp on puolue joka vastustaa kaikkein eniten tuonkaltaista avointa mutta silti riittävän tarkkaa määritelmää siitä kuka on saamelainen ja siihen ilman muuta kuuluu myös äänioikeus heidän omassa vaalissaan

se on merkki siitä että ihmiset kyllä muistavat nämä haja asutusalueitten jätevesiasetuksen isännät ja emännät tai tahot täällä eduskunnassa jotka sitä veivät eteenpäin ja se on siis miljardien lasku taas maaseudulle

siitä lähtien koko rahaliiton olemassaolo on perustunut kansallisen päätöksentekovallan vähentämiselle erilaisin toimivallan siirroin sekä maiden välisille tukipaketeille ja vakausmekanismien sekä euroopan keskuspankin kautta lisätylle yhteisvastuulle

eli tältä osin ei voi kuin ihmetellä tätä epäjohdonmukaisuutta ja ylenkatsomista siinä suhteessa minkä arvoinen mikäkin identiteetti sitten on

turvapaikanhakijoiden vyöryn ja terrorismin myötä ollaan ottamassa ratkaisevaa loikkaa kohti eun liittovaltiota kun taakkaa jaetaan sekä taloudellisesti että väestösiirroin ja esillä ovat myös sotilaallinen yhteisvastuu ja yhteinen rajavalvonta

tätä menoa on selvää että kymmenen vuoden päästä suomi on eun pohjoisin osavaltio ellei sitä ennen suomi irtaannu vähintään rahaliitosta tai ellei nykymuotoista euta pureta tai ellei eu hajoa

eduskunnan käsittelyyn on tulossa pian europarlamenttiin eduskunnan sijaan hakeutuneen ja valituksi tulleen paavo väyrysen ajama kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä suomen jäsenyydestä talous ja rahaliitto emussa eli euroasia tullaan suomessa perkaamaan pohjamutia myöten varsinkin jos kansanäänestys päätettäisiin lopulta järjestää

aihetta olisi sillä euro on heikon taloustilanteemme keskeisin syy mutta velkaelvyttämällä euro olosuhteissa ajaudumme liittovaltioon

arvoisa puhemies

milloin suomeen on kohdistunut raju ulkoinen paine milloin hallitus on ajautunut sisäisesti kahnauksiin ja silloin kun on ollut rauhallisempaa on oppositio tekemällä tehden kuten tänään yrittänyt kylvää riitaa

arvoisa herra puhemies

demokratia on kansanvaltaa ja koska eussa ei ole yhtä kansaa eun kohdalla ei ole eikä tule koskaan olemaankaan kyse demokratiasta

kansalaiset ovat hämillään

arvoisa puhemies

toki rankaisua on tullut myös siitä että teot hallituksessa eivät vastaa täysin sitä mitä oppositiossa etenkin puolueenjohto on antanut ymmärtää

toivottavasti kansalaiset protestoivat kuitenkin mieluummin äänestämällä

siis samassa pykälässä on määritelty meidän kansalliskielet ja myös oikeus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen

omalta osaltani totean että hallituksen politiikka ei ole aivan sitä mitä haluaisin mutta hallitus nauttii silti luottamustani koska sisimmässään kaikki tietävät että punavihreältä oppositiolta puuttuu uskottava vaihtoehto

eu ja talous ja rahaliitto emu vaikuttavat niin paljon suomalaistenkin elämään että ne eivät voi tehdä sitä vähemmistön tuella siis pelkän vähemmistön tuella

jos kritisoidaan perussuomalaisten eu linjaa että emme ole sitoutuneet euroopan unioniin emmekä talous ja rahaliitto emuun niin sen voi totta kai vapaasti tehdä mutta kritiikki olisi uskottavampaa jos sille olisi kansalaisten enemmistön tuki

lisäksi oppositio on hyvin hajanainen eikä sillä olisi minkäänlaisia edellytyksiä ja valmiuksia nykyisessä koostumuksessaan korvata hallitusta ja johtaa suomea

no mitä tulee tähän ruotsin kielen opiskeluun ja opettamiseen oppimiseen niin aika paljon tulee tänä päivänä opettajilta kentältä viestiä että oppilaalla on suuria vaikeuksia äidinkielessä alakoulussa englannin kielen oppimisessa

tätä tukea tuollaisella perussuomalaisia kohtaan esitetyllä kritiikillä ei ole ollut koska suomen kansan enemmistökään ei ole kyseisiin instituutioihin sitoutunut

pääosa viime eurovaaleissa nukkuneista ja tietenkin perussuomalaisten äänestäjät voidaan lukea eu kriittisten joukkoon

totta kai lahjakkaat oppilaat ja semmoiset jotka pärjäävät kielissä varmaan pystyvät sitä oppimaan mutta vaarana on se että heillä keillä on oppimisvaikeuksia tilanne pahenee entisestään

tämä joukko on se jonka mielestä eu ja eurojäsenyys ovat olemassa olevia tosiasioita mutta ne voivat aivan hyvin muuttua tai ne voidaan muuttaa

mahdollisen muutoksen taustalla olisivat poliittisen tilanteen kehittyminen suomessa ja euroopassa muutoksen oikea aikaisuus ja sen realistinen toteutuminen

sitä ei voi tavallaan verrata siihen että siinä vaiheessa kun on monia eri aineita joita pitäisi oppia koulussa kuudennella luokalla ruvetaan ruotsin kieltä yhden tunnin verran viikossa edistämään mikä on ihan naurettavuuden huippu

tukipakettipolitiikan osalta on tehty useita tutkimuksia muun muassa iltapäivälehtien yleisradion ja elinkeinoelämän valtuuskunnan toimesta ja kaikissa niissä perussuomalaisten selkeä ei tukipakettipolitiikalle on saanut suurimman kannatuksen

nykytaiteen kysynnän vahvistuminen tietyissä piireissä on johtanut siihen että kiasman kotimaisten taidehankintojen kustannukset ovat nousseet huomattaviin summiin

eli tämä on just sitä voisi sanoa propagandistista toimintaa ruotsin kielen puolesta millä ei ole mitään tekemistä arkitodellisuuden kanssa

kuitenkin parhaillaan euroopassa on käynnissä brysselistä johdettu ja viimeisillä voimilla tapahtuva suuri uhkarohkea hyökkäys jonka tarkoituksena on tehdä selvää jälkeä kansanvallasta

hyökkäyksen lopputulos on joko ylikansallista päätöksentekoa edustava totaalinen liittovaltio tai demokratian ja kansanvallan varaan ja niiden perinteille rakentuva itsenäisten maiden eurooppa

suomen tulee asettua puolustamaan jälkimmäistä vaihtoehtoa paitsi itsensä myös koko euroopan puolesta

kiasman tekemät taideostokset ovat nousseet suuremman huomion kohteeksi julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan joissa kerrottiin kiasman keskittävän taideostokset lähinnä kolmeen galleriaan

arvoisa herra puhemies

suomi on eussa maksumies

suomi on myös eun mallioppilas

suomen neuvottelutaktiikkaa kuvastaa ehkä parhaiten se että suomi ei lähde vaatimaan edes sitä mitä sinänsä eu myönteiset ja eu uskovaiset hallituspuolueet ja liittovaltiota ajavaan europarlamenttiryhmään kuuluva suomen keskusta ehkä haluaisivat ajaa vaan suomi pyrkii lähes poikkeuksetta hyppäämään voittajien vankkureihin periaatteella pysymme sen pöydän ääressä jossa asiasta päätetään vaikka sitten pöydän alla

taideteosten keskittäminen ainoastaan kolmeen eri galleriaan asettaa kuitenkin kyseenalaiseksi taiteen hankinnan yleisen hyväksyttävyyden sillä siitä näyttää puuttuvan uskottavat kriteerit

vaikka suomalaisten nykytaideteosten hankintahintoja ei voida pitää kansainvälisesti huomattavan korkeina olisi kiasman yleisen taloudellisen tilanteen sekä valtion harjoittaman kulttuuripolitiikan tasapuolisuuden kannalta pyrittävä maltillisuuteen nykytaidehankinnoissa

suomen eu politiikka on säälittävää ja häpeällistä mutta toisaalta mitä muuta voi odottaa esimerkiksi sdpltä ja kokoomukselta kun niiden hallituskaudella suomen eurojäsenyys oli lähinnä ilmoitusasia hallituksen tiedonannon myötä

kulttuuripolitiikan yleiseksi ohjenuoraksi pitäisi jatkossa ottaa kansalaisten eri taidenäkemysten tasapuolisempi huomiointi jolloin myös nykytaiteesta poikkeavien teosten hankintoihin suunnattaisiin riittävät valtion määrärahat

se olisi yhä paikallaan myös suomessa joka käytännössä ajautui rahaliiton jäseneksi jo eu sopimuksemme myötä

keskustan entinen puheenjohtaja esko aho uhkasi omaa puoluettaan aikoinaan sillä että jättää puheenjohtajuuden ja käytännössä pääministeriyden jos keskusta ei mene eu jäsenyyden taakse

valtion taidemuseo koostuu nykyisellään ateneumin taidemuseosta nykytaiteen museo kiasmasta sinebrychoffin taidemuseosta ja kuvataiteen keskusarkistosta

uskon että sinä päivänä kun tällainen käännynnäinen musliminainen joka tulkitsee islamia niin että hän kokee että hän voi olla samaan aikaan opettaja erilaisia tulkintojahan on uskonnosta saa paikan opettajana ja pukeutuu niqabiin tai burkaan sinä päivänä sitten ikään kuin monet niistä jotka nyt kokevat että tämä on esimerkiksi niin vähäpätöinen kysymys ettei nyt ole syytä tähän puuttua varmaan sitten kokevat että nyt ehkä kuitenkin tarvitsee puuttua

arvoisa herra puhemies

erityisesti ateneumin ja sinebrychoffin taidemuseoiden merkitys suomalaiselle kulttuuripolitiikalle on erityisen tärkeä sillä ne ovat koonneet kokoelmiinsa eurooppalaisen ja suomalaisen kuvataiteen klassikoita

aivan aluksi täytyy todeta että tämä työssäkäyntialue näiden mahdollisten uusien kuntien perustana ei todellakaan sovellu koko maahan

arvoisa herra puhemies

kahden edellisen hallituksen aikanahan näitä vahvoja peruskuntia liitettiin hallintohimmeleiksi ja nyt vähän ihmetyttääkin että nyt kun on tällaisia himmeleitä sitten muodostettu ikään kuin saadaan syy että nyt tarvitaankin niistä uusi vahva peruskunta